sanktioitakin tärkeämpää on huolehtia riittävästä valvonnasta

jotta nämä nyt esitetyt toimet tulevat aidosti vaikuttamaan tarvitaan myös hyvää ja riittävästi resursoitua viranomaisvalvontaa ja tähän on tietysti suuria paineita olemassa

kun te arvostelitte että tämä välikysymys on tehty jotenkin pienistä summista ja pienistä asioista niin tässä on kysymys ihmisten palveluista ja maakuntien elinvoimaisuudesta

osaltaan tämä esitys asettaa julkisyhteisöille muun muassa kunnille uusia velvoitteita varmistaa että julkiset hankinnat tehdään yrityksiltä jotka noudattavat ehdottomasti lakeja

muun muassa pohjois karjala on liikennemotissa ostopalveluleikkausten johdosta ja te sanotte opposition takertuvan lillukanvarsiin

maakunnan elinvoimaisuus kaiken kaikkiaan on pitkälti kiinni sujuvista liikenneyhteyksistä ja koulutuksesta ja hyvä hallitus te olette molemmista leikkaamassa

ministeri berner mitä tulee nyt maakuntien tulevaan junaliikenteeseen onko teillä tiedossa uusia junavuorojen lakkautuksia jo tällä hetkellä ja voitteko luvata meille tänään tämän keskustelun aikana että tämä aluepolitiikan alasajo ei enää saa jatkoa

paremmat alkuperämerkinnät ovat kotimaisen tuottajan etu koska kuluttajat onneksi haluavat varsin usein ostaa kotimaista

asianmukaisista alkuperämerkinnöistä on mielestäni vahva konsensus siinä mielessä että asia ei todellakaan ole mikään hallitusoppositio kysymys mutta täytyy kuitenkin muistaa myös se että tämä nykyinen hallitus on tehnyt hyvin vahvan kirjauksen hallitusohjelmaan tietääkseni kaikkein vahvimman mitä koskaan aiemmin on ollut elikkä hallitusohjelmakirjaus on varsin selkeä

arvoisa puhemies

paljon me olemme tässä hallituksessa tehneet paljon on tekemättä mutta ei kai tämä hallitus ole sentään vajaassa kahdessa vuodessa saanut aikaan kaikkea sitä turhaa byrokratiaa tuottajien ahdinkoa saatikka maatalouden kannattavuusongelmaa

kuluttajille turvataan oikeus tietää ruoan alkuperä tuotantotapa ja koostumus

me tässä salissa tiedämme myös että suomen lainsäädäntö on osittain riippuvainen eusta mistä on tulossa edistysaskelia myös mutta vähän turhan hitaasti

mutta asiaan arvoisa puhemies

alkuperämerkinnät herättävät kuluttajan luottamusta ja siitäkin syystä kaupan ja tuottajan kannattaisi huolehtia merkinnät jo osittain vapaaehtoisesti kuntoon

joukkoruokailun hankintojen kilpailuttamista varten on kehitetty ravitsemuskriteereitä ja näitä kriteereitä ei kuitenkaan vielä riittävästi käytetä julkisen sektorin ruokapalveluhankinnoissa

kauppojen omat tuotesarjat muun muassa pirkka rainbow euro shopper ovat yleensä kaikkein huonoimmin merkittyjä kun itse on niitä myös tullut seurattua aika paljon ja täytyy sanoa että muun muassa näiden tuotemerkkien kohdalla kannattaa kuluttajan omia ostopäätöksiään tehdessä miettiä mistä hyllystä tuotteet siihen omaan ostoskoriinsa kerää

arvoisa ministeri miten me aiomme hallituksen toimesta edistää ravitsemuskriteerien käyttöönottoa julkisen sektorin hankinnoissa vielä nyt sitten loppuvaalikauden aikana

elikkä summa summarum

kaikki teot pakollisten alkuperämerkintöjen eteen on tehtävä eri sidosryhmien kesken

se että valtio on mukana yrityksessä omistajana tarkoittaa sitä että hallituksen pitää tuoda omistajuuden kautta yrityksiin niitä linjoja ja strategisia suuntia joita valtiolle on päätetty

yrityksiltä vaadittavalta yhteiskuntavastuulta tai kohtuudelta ylipäätään putoaa mielestäni pohja pois jos edes valtio omisteisissa yhtiöissä nämä säännöt eivät päde

tämä on kirjattu myös hallitusohjelmaan joten asiasta ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä

tänä päivänä erityisesti valtionomistuksella on suuri merkitys myös sen kannalta pidetäänkö tuotannollista toimintaa suomessa vai siirretäänkö se muihin maihin

siinä mielessä uskon että valtion omistajapolitiikka tullaan kokonaisuutena laittamaan todelliseen testiin mahdollisesti aika piankin muun muassa telakkateollisuuden kohdalla

teijon alue on nykyisin retkeilyalueena hyvin tunnettu ja vetovoimainen

alueella on myös yrittäjien ja paikallisten keskuudessa sellainen positiivinen pöhinä että tiedän heidän olevan valmiit panostamaan palveluvarustuksen jonkinasteiseen parantamiseen kansallispuistopäätöksen jälkeenkin

arvoisa herra puhemies

suomella on ainutlaatuinen valikoima luonnonvaroja joiden käytölle taloutemme on aina perustunut ja voisi väittää että tulee perustumaan vieläkin vahvemmin tulevaisuudessa

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa korostaa että luonnonvaramme yhdistettynä korkean tason tutkimukseen uuden teknologian kehittämiseen ja ennakkoluulottomaan yritystoimintaan tuottavat perustan laaja alaiselle kasvun ja työllisyyden edistämiselle

samaan aikaan meidän on huolehdittava siitä että myös tulevat polvet pääsevät nauttimaan kansallisomaisuudestamme

haluan myös todeta kuten ympäristövaliokunnan puheenjohtaja korhonenkin että metsästys on saanut kohtuuttoman huomion lain valmistelun yhteydessä koska tärkeintä on puiston kokonaisarvo omalle seudullemme

ympäristöongelmien korjaaminen on hidasta ja kallista

arvoisa puhemies

painotimme myös sitä että haitallisten vieraslajien supikoiran ja minkin vähentämiseen tulevan kansallispuiston alueelta tulee kiinnittää erityistä huomiota

luonnonvarataloudesta puhuttaessa sovitetaan yhteen luonnonvarojen kestävän käytön kansallisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin sekä globaalin vastuun tavoitteita

laajennus on perusteltu mutta sen yhteydessä on herännyt paikoin kiivaskin keskustelu muuallakin kuin tänään täällä salissa hirvenmetsästyksestä ja sen rajaamisesta kansallispuistoalueella

kan noimme huolta siitä että mikäli alueen metsästysseurojen mahdollisuudet metsästykseen kaventuvat se vaikuttaa myös metsästäjien intoon pienpetopyyntiin

niin kuin ympäristövaliokunnan puheenjohtaja edustaja korhonen täällä totesi pääsääntöisestihän hirvien metsästys on kiellettyä kansallispuistoalueella mutta aikoinaan koloveden kansallispuistoa perustettaessa alueelle päätettiin myöntää poikkeuslupa jonka myötä hirvenmetsästys on mahdollista

arvoisa herra puhemies

erityinen kehittämiskohta on tuotteiden jalostusasteen nostaminen

hallituksen esityksessä jota ympäristövaliokunta puoltaa on linjaus siitä että hirvenmetsästys alueella sallittaisiin vain paikallisille asukkaille ja tämä paikallinen asukas määritellään henkilöksi jonka kotipaikka on jossain niissä kunnissa joiden alueella kansallispuisto todellisuudessa sijaitsee

arvoisa herra puhemies

kuten jo tämän selonteon lähetekeskustelussa totesin on erittäin tervetullutta että myös ruokakulttuuri noteerataan tässä selonteossa

jotta suomi voisi pärjätä tässä tilanteessa emme voi käpertyä vanhoihin toimialoihin tai vanhaan tekemiseen vaan meidän on visioitava tulevaisuutta omien vahvuuksiemme ja osaamisemme pohjalta

suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelmaa tulee jatkaa eri ministeriöiden yhteisenä projektina edelleen

mikäli minä asian oikein ymmärrän uskoni alkoi tässä jo jossain vaiheessa debatissa horjumaan koska tuntui että näitä totuuksia oli niin monenlaisia riistahallintolain mukaan riistanhoitomaksun maksanut henkilö voi kuulua jäsenenä siihen riistanhoitoyhdistykseen jonka toiminta alueella hän pääasiassa metsästää tai jonka toiminta alueella hänellä on kotipaikka ja lain mukaan ei ole mahdollista kuulua useampaan riistanhoitoyhdistykseen

mitä tulee sitten kalastukseen tulevalla kansallispuistoalueella kalastusrajoitusten osalta hallituksen esityksessä on päädytty kirjolohen istuttamisen ja virkistyskalastuksen jatkamiseen

se on osoitus joustavasta lainvalmistelusta jossa yleislaista poikkeavalla erityissääntelyllä saavutetaan yleistä hyötyä alueen ihmisille ja matkailijoille luontoarvoista tinkimättä

samaan aikaan suomalaisessa ruokakulttuurissa on vallalla toinenkin vahva suuntaus eli pika ja einesruoan suosion nouseminen

arvoisa herra puhemies

tässä yhteydessä täytyy kiittää siitä että meillä on rakennettu tukijärjestelmiä rakennemuutoksien kourissa kamppaileville paikkakunnille ja teollisuudenaloille

me kävimme hyvin laajan asiantuntijakuulemisen maa ja metsätalousvaliokunnassa ja sen jälkeen me totesimme lausunnossamme ympäristövaliokunnalle että metsästysoikeus tulisi myöntää hallituksen esityksestä poiketen alueen riistanhoitoyhdistyksen jäsenyyden perusteella

tämä uusi ajattelu lähtee siitä ajattelutavan muutoksesta että jätteet ovat rahanarvoista tavaraa

siinä kaikessa on tarvittu useita aktiivisia vaikuttajia seudun asukkaita ja puuhaihmisiä luottamushenkilöitä uskoa ja sitä tärkeää tekemisen meininkiä

arvoisa herra puhemies

tämä avaisi metsästysmahdollisuutta sen verran että vaikkapa alueella syntynyt ja tätä kautta sinne siteet omaava henkilö voisi osallistua metsästykseen edelleen

kiertotalouteen siirtymisellä pyritään varmistamaan luonnonvarojen hyödyntäminen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti mahdollisimman suurta lisäarvoa tuottaen

erityiskiitos molemmille käsittelyyn osallistuneille valiokunnille siitä intensiivisestä tavasta jolla lakia on käsitelty

kysymys kuuluu

miten tartumme näihin mahdollisuuksiin ja miten muutamme nämä ajatukset konkreettisiksi menestyviksi kansainvälisiksi yrityksiksi ja mikä tärkeintä suomalaisiksi työpaikoiksi

arvoisa puhemies

luonnonvaramme ovat keskeisintä osaa kansallisomaisuudestamme

kirjastojen maksuttomuudesta meidän on ehdottomasti pidettävä kiinni

muun muassa kasvuyritysten tukeminen ja erilaiset veroratkaisut työn mahdollistamiseksi ovat meidän päättäjien käsissä tulevissa päätöksissä liittyen myös vahvasti tuleviin kehyksiin

silti on hyvin todennäköistä että taloudellisesti tiukkojen aikojen tuomat säästöpaineet ulottuvat uhkaamaan myös omia kirjastojamme

kuitenkin kirjasto on se paikka missä vaikkapa työtön voi osaltaan alkaa rakentaa itselleen tulevaisuutta

yleisen sivistyksen merkitystä ei pidä väheksyä

se on erittäin tärkeä elämäntaito

itse pidän ruokapolitiikkaa luonnonvarapolitiikkamme ruisleipänä tänään ja tulevaisuudessa

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä edellyttää että luonnonvarojemme käyttö pidetään omissa käsissämme ja päätösvalta täällä eduskunnassa

kaiken kaikkiaan kulttuuri ja taide opettavat meitä kohtaamaan uutta ja erilaista eli ne ovat osa elämäntaitoa jolle suvaitsevaisuus perustuu

arvoisa puhemies

hyvät kollegat

tämä perustaito tuntuu olevan tänä päivänä paikoin pahasti hukassa tässä meidän yhteiskunnassamme

vielä loppuun käytännön kokemusta sivistysvaliokunnan ehdotusten listallekin päässeestä prosentti taiteeseen periaatteesta

sen vaikutukset alkavat ulottua ihmisten arkipäivään yhä vahvemmin

irtisanomisuutiset ovat seuranneet toisiaan ja työttömyys on kasvanut

selontekomenettely ja sen linjauksiin sitoutuminen ovat tässä mielessä erittäin tärkeitä

nyt kun myös salon kaupungin talous on suurissa vaikeuksissa ovat tietysti protestit prosenttiperiaatetta vastaan kuinka ollakaan korottaneet äänenpainojaan

haasteellisissa olosuhteissa meidän on samalla kun ratkomme nykyongelmia kyettävä miettimään uudenlaisia keinoja välttää vastaavanlaisia kriisejä tulevaisuudessa ja yksi sellainen on nyt tänään iltapäivällä tässä käsittelyssä

on kuitenkin todettava että kunnallinen päätöksentekijä on erittäin hankalan tilanteen edessä kun kulttuuria pistetään vastakkain vaikkapa perusturvan palvelujen kanssa